ensimmäinen on se että sehän on totta että ei tämä meidän sähkön huoltoprobleemaa ratkaise tällä voi olla joku prosentin osan tai parhaimmillaan muutamien vuosien päästä jonkun ehkä prosentin suuruinen rooli mutta se on tärkeä rooli ja se on sitä hajautettua se on sitä paikallista se on kansantalouden kannalta erinomaisen tärkeää ja viisasta toimintaa

lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylältä

mitä vielä tulee siihen onko sellaisia teollisia ratkaisuja jotka nyt vaativat ja tarvitsevat näitä ratkaisuja joita ed

mutta saattaa olla myös se riski että tällaisenansa tulee eu tuomioistuinprosesseja siitä että me olemme todellakin menneet tuosta direktiivin minimistä ehkä jonkin verran jopa rimaa hipoen emmekä sieltä missä se olisi mahdollistanut tiukemman valvonnan joka kai on meidän kaikkien etu koska silloin yritykset kilpailevat reiluin pelisäännöin eivätkä dumppaamalla palkkaehtoja

esimerkiksi teräksen sekä hiiliteräksen että jaloteräksen molempien kohdalla on tällä tavalla ja me tiedämme että tämä kaikki ei ole mahdollista mutta tämän vaalimista ettemme ryhdy sellaisiin toimiin jotka vievät täältä meiltä ja euroopastakin tuotantoa sellaisiin maihin joissa aiheutetaan paljon enemmän päästöjä kerta kaikkiaan koko maailman yhteisen edun nimissä pitää pystyä edistämään

äsken käytiin noin kahden tunnin mittainen debatti ja siitä syystä tässä yhteydessä myönnän yhden puheenvuoron opposition edustajille elikkä myönnän puheenvuoron edustaja lindtmanille

antaako hallitus vakuutuksen että suomi ei vie suomalaisia pankkien asiakkaita ja tallettajia näitten rahoja tämän tapaisiin tarkoituksiin

minä en voi kovin paljon enempää ääneen spekuloida tällaisia asioita mutta kuten kaikki nyt tietävät kyllähän meillä on sellaisia hankkeita vireillä vaikkapa tuolla pohjoisessa osassa suomea jossa yksi ainoa teollinen investointi merkitsee lähes yhden terawattitunnin suuruista sähkönkulutuksen kasvua

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

toinen asia minkä haluaisin sanoa on se että nythän meille on luotu tämä uusi mittarointijärjestelmä se on nyt tällä hetkellä periaatteessa koko maassa ja alkaa olla valmis

sitä paitsi se ei ole ihan yksinkertainen asia mitä hintaa sähköstä saat jos tuotat sitä silloin kun kaikki muutkin tuottaa mitä siitäkin päässä on jos tuottavat

arvoisa puhemies

sen takia ihan pöytäkirjaan vielä sanon että kysymyshän tässä on siitä että nyt ei ole kysymys tavallaan sen suomalaisen yrityksen viennistä vaan jos se yritys myy suomalaiselle ostajalle sellaisia koneita ja laitteita joita tämä ostaja tarvitsee niin se myyjä voi sen rahoituspaketin tarjotessaan saada siihen mukaan tämän takauksen siis tällä kertaa myös kotimaan toimintoihin koska se yritys tähän saakka silloin kun se on vienyt ulos sen on voinut siihen saada ja nyt se on ollutkin vähän erikoista että sitten jos se vie kotimaahan ei voi saada ja nyt tällä tätä ongelmaa poistetaan kun tämä on lähtenyt liikkeelle muuallakin euroopassa

ja tämäntapaisille hankkeille se seikka onko meillä varmuudella tarjolla ja saatavissa sähköä kilpailukykyiseen hintaan on tavattoman tärkeä asia

mitä seuraamuksia ekpn ratkaisusta suomelle voi olla

tavallaan on teknologiset ja tekniset edellytykset siihen että molempiin suuntiin sieltä tuottajalta siihen verkkoon ja verkosta tuottajalle nämä mittarit jotka pystyvät tämän nettouttamaan ja laskemaan ovat olemassa

saatko sinä hinnan siitä itse tuottamastasi sähköstä sen kalliin hinnan mukaan vaiko sen matalan hinnan mukaan

ehdottomasti sitä mieltä että nykyinen lunastuslaki ei toimi niin kuin sen pitäisi tämän erittäin suuren urakan tämän verkkokysymyksen ratkaisemisen kannalta toimia

se pulma arvoisa puhemies mikä vielä on liittyy siihen että tem ei ole saanut aikaan niitä pelisääntöjä millä se verkon haltija ottaa eri vuorokaudenaikoina sitä ylijäämäsähköä siihen verkkoon millä hinnoittelulla tämä vastaanottaminen tapahtuu

on vähän paradoksi että silloin kun lunastetaan puolustusvoimien tarkoitukseen käytetään korkeampia lunastushintoja kuin jos lunastetaan fingridin tarpeisiin

edustaja niikko annetaan yksi vastauspuheenvuoro mutta mieluusti sen jälkeen käydään pieni puheenvuorokierros ja sitten vasta jatketaan laajemmin vastauspuheenvuoroilla

jotta tämänkin aloitteen idea täysimääräisesti olisi käytössä nämä tekniset probleemat pitäisi pystyä meillä vielä ratkaisemaan ilman että välttämättä mennään pakkoon niin kuin saksassa on että siirtoverkon haltija on pakotettu ottamaan vastaan

arvoisa puhemies

olin mukana edellisessä ja olen mukana myös tässä hallituksessa edustajat heinäluoma ja kalliomäki ja minä ymmärrän että te olette eri mieltä kuin hallitus siitä mitä verotuksessa hallitus nyt esittää tehtäväksi mutta älkää väittäkö että se on olennaisesti toista kuin mitä me teimme edellisen hallituksen aikana

alun perin pyysin puheenvuoron sen takia että minusta edustaja andersson oli erittäin positiivinen tässä puheenvuorossaan kun hän katsoi jo ensi kevättä ja tulevaisuutta ja tulevia osinkojuhlia

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdeksäs asian puiminen neuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaankeskustelun pelin osia löytyvän

arvoisa puhemies

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään kohtaan vielä saada

kiitoksia

ahde silloinkin toimittiin sillä tavalla että oli asteikkoihin samansuuruiset vähennykset ensiksi ja sen jälkeen ansiotulovähennysten kautta kohdensimme pienille ja keskisuurille tuloluokille tietyn erän

edustaja jaskari puhui ennakoimattomuudesta ja sitähän tässä oli kyllä

mutta täytyy ihan rehellisesti todeta että suomalaiset yhteisöt osakeyhtiöt osuuskunnat tekevät aika paljon tuon yhteisötulonsa muissa maissa niissä maissa joissa tuotantokustannukset ovat sellaiset että tulosta voidaan tehdä

kun se on itsestäänselvä ja luonnollinen asia että yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaaliminen on koko tämän talon yhteinen asia niin toivon että sosialidemokraatit jatkossakin ovat siinä vahvasti mukana

energiaomavaraisuuden kohentaminen ja puhtaan päästöttömän energian lisääminen edellyttää massiivista panostamista päästöttömään uusiutuvaan kotimaiseen energiaan mutta myös ydinvoiman lisäkäyttöä

ajatus siitä että kunnan pitäisi olla niin iso että se pystyy erikoissairaanhoidosta lasten päivähoitoon saakka palvelut hoitamaan yksi ainoa kunta on kerta kaikkiaan hölmö ajatus

mikä se ennakoimattomuus oli

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kymmenesosia voimme nousta edellyttää että asia lähetetään talousvaliokuntaankeskustelu on päättynyt osia löytyy täältä

ei fortum ei tvo ei pvo ei kemijoki tiennyt aikaisemmin että yhtäkkiä heidän kassaansa vierähtää yhteensä satoja miljoonia euroja sen seurauksena että eurooppa käynnisti päästökauppajärjestelmän ilman että heille tuli sentinkään kustannuksia

noitten linjausten ansiosta sanotaan näin sen osuus oli enimmillään puolet silloin kun eniten osoitettiin nimenomaan ansiotulovähennyksen kautta silloin sen osuus oli puolet ja asteikkojen tarkistuksen osuus oli puolet ja vähimmillään se oli noin neljäsosa

nyt vaan tuntuu että heillä ei ollut oikeastaan mitään erityistä sanottavaa tai annettavaa erityisesti tähän ilmastokeskusteluun ja tästä syystä piti vähän ikään kuin kaivaa jostakin tämä kysymys esille

ja on tietysti hieno asia että kun kysymyksessä on kuitenkin suomalainen osakeyhtiö niin se maksaa noistakin muualla tehdyistä tuloista merkittävän osan täällä suomessa yhteisöverona ja siltä osin kun suomalaiset sitten noita yhteisöjä osakeyhtiöitä vielä omistavat he maksavat myöskin tänne osinkoveroa

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdestoista sija voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaankeskustelua väsähtäisi eläytyvä

sellaista maata maailmassa ei ole jossa on tällainen kuntajärjestelmä ei kerta kaikkiaan sellaista ei ole

sirnö mehän olemme nyt jo euroopan unionin tapissa ja tällä ohjelmalla menemme aivan ylivoimaisesti kaikkien muiden edelle tällä ohjelmalla joka lakisääteisesti velvoitetaan myös tulevien hallitusten osalta hoidettavaksi

juuri näitten yhtiöitten kassavirta vahvistui yhteensä jollakin sadalla miljoonalla eurolla

niiden hallinto on rakentunut niin että eri kunnista poliittisten voimasuhteitten mukaan päättäjät ovat siellä mukana

ne muut tuotannontekijätulot menevät sitten noihin muihin maihin kun täällä ei oikein näytetä saavan minkäänlaista yhteiskuntasopimusta aikaan

hallitus on käytännössä toiminut toisin

sen sijaan että se olisi suosinut kotimaista se on tehnyt nimenomaan hiilen entistä kilpailukykyisemmäksi heikentämällä puun tukea ja nostamalla turpeen verotusta

mutta miten se juttu silloin toimii jos niin kuin tilanne on tällä hetkellä jyväskylän kaupunki järjestää ne palvelut ei vain jyväskyläläisille mutta siinä ympärillä olevat kunnat eivät pääse millään tavalla vaikuttamaan niiden palveluiden sisältöön

nyt arvoisa pääministeri kun vihreät eivät ole enää hallituksessa onko mahdollista että hallitus peruu nuo päätökset bioenergiaa syrjivät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön edistämiseksi

kysymykseni liittyy nyt lähinnä siihen että maailmantalouden muutos täällä ympärillä on erityisen haastava ennen kaikkea suomalaisen yrittäjyyden kannalta ja yrittäjyydessäkin vielä nimenomaan tavallisten pienten ja keskisuurten yritysten kannalta

mitä demokratiaa se on hankasalmelaisille tai uuraislaisille tai muuramelaisille tai muille vastaaville tämä malli

on inhottavaa tietysti jos muistelee vanhoja mutta kyllä minä nyt sanon että kyllä tässä nyt ollaan ihan eri radalla kuin millä oltiin silloin kun yritimme vääntää edellisen vaalikauden aikaan

kun hallituksen perusbudjetti joka on tänne annettu ei sisällä sellaisia ainespuita joilla nimenomaan työllistämistä ja näiden pienten yritysten mahdollisuuksia parannettaisiin miten pääministeri katsoo nyt tämän selvitys on sadun tai tämän sopuratkaisun edistävän sitä tavanomaisen suomalaisen pienyrityksen toimintamahdollisuutta

tässä mielessä otan enemmänkin kannustuksena nykyiselle hallitukselle että se kulkisi sen valitsemaa tietä eikä ihan sitä tietä mitä me kuljimme yhdessä edellisen vaalikauden aikaan

mitä tulee kysymykseen siitä auttavatko syöttötariffit saadaanko riittävän nopeasti uusiutuva liikkeelle niin syöttötariffilla voidaan aina taatusti varmistaa se että uusiutuvaa tulee

myönnän tästä asiasta vielä vastauspuheenvuoron opposition ryhmäpuheenvuoron käyttäjistä edustaja elorannalle ja sen jälkeen mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies

äkkiä tulee sellainen käsitys että nyt kun olemme talousvaliokunnan jäseniä aika monet meistä jotka olemme käyttäneet puheenvuoron niin tässä vain määimme sen perään että talousvaliokunnan pitäisi saada enemmän huomiota

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee he sitten tuottaa tehän ettehän tuottaa jäällä ylivoimaan ja ydinvoimaan ja siihen mitä mieltä siitä ollaan

puhujalistaan

se fiilis äkkiä tietysti tulee edustaja lehden ja vähän minunkin puheenvuoroistani ja kärnän ja kumppaneiden mutta on kyllä kysymys todella fundamentaalisesta uudistuksesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen tarina tähän asti suomen tiestä niistä vaikeuksista jotka olemme kohdanneet viimeisten vuosien aikaan on ollut että euroopassa menee huonosti euroopassa on talousapatia se heijastuu meille emme voi mitään

tynkkysellä voi olla joku oma mielipide ja hänellä varmasti onkin mutta vihreä liitto on sitoutunut tähän ja tämä on hallituksen kanta

me todella tarvitsemme nyt laaja alaista yhteiskuntasopimusta jossa idean pitää olla se että me yhteisvastuullisesti ilman että joku toinen laskee toisen takalistolla liukumäkeä sovimme siitä että me palautamme kansakunnan kilpailukyvyn että me sitoudumme siihen että me teemme enemmän työtä ja ehkä vähän tarpeettomimmasta kulutuksesta leikkaamme ja että me sitoudumme myöskin siihen että me uudistamme niitä rakenteita ennen kaikkea palvelurakenteita niin että se julkisen sektorin taakka jatkossa joka on välttämätön mitoitetaan sellaiseksi että me siitä kansakuntana selviydymme

siis ensiksi me perustimme yhden yhteisen valuuttaunionin johonka me menimme mukaan ja meiltä meni oma keskuspankki me olemme osa yhteistä keskuspankkijärjestelmää tällä hetkellä eikä ole omaa valuuttaa

tietysti tästä kun katsoo tämän keskustelun tulosta ja saldoa niin on ihan totta että löytyy oppositiosta sellaisia edustajia jotka ovat selvästi lähempänä tätä hallituksen yhteistä asiakirjaa cuiin on hallituksen ja varsinainen kuin eräät ryhmät ja eräät edustajat hallituksessa sanotaan näin päin anteeksi näin päin pitää tämä asia ilmaista

tämä tarina ei toimi ja olen iloinen siitä että äsken käydyssä keskustelussa oikeastaan ensimmäisen kerran näiden kahden vuoden aikaan sekä pääministeri että valtiovarainministeri osoittivat mielestäni sellaista vähän nöyrempää asennetta sen riemukkaan kyllä tästä selvitään meillä menee hyvin asenteen sijaan

mutta ne ongelmat jotka jos finanssisektorille tulivat jäivät siinä vanhassa systeemissä aina jokaisen maan omien järjestelmien ja omien lainsäädäntöjen hoidettavaksi mutta nyt tässä astutaan kokonaan vielä pitkä askel eteenpäin

on totta että kivihiilen maailmanmarkkinahinta on laskenut mutta kun näin on käynyt niin eikös päinvastoin olisi pitänyt lisätä kotimaisen bioener gian tukea eikä iskeä kotimaista päähän

arvoisa puhemies

edustaja aalto voi ihan rauhassa istua hetkeksi koska hän saa puheenvuoron sitten kun hänen puheenvuoroansa kommentoivat ovat sen kommentointinsa tehneet

nyt on yhtenäiset metodit miten tämän koko yhteisen eurooppalaisen finanssijärjestelmän pystyssä pysymistä taikka toimivuutta arvioidaan testataan tarkastellaan miten ryhdytään toimiin jos ongelmia sattuu ja sitten ennen kaikkea päätetään myöskin siitä miten ongelmat rahoitetaan

elinkeinoelämän työmarkkinajärjestöjen kuntakentän ja myöskin totta kai valtiovallan edustajia

arvoisa puhemies

mutta muilta osin koko joukko seisoo tämän strategian takana xiläinen on vielä minuutin vastauspuheenvuorot ministerit lehtomäki ja

kun ongelmien rahoituksen viimekätisenä lähteenä on yhteisvastuullinen järjestelmä pankkien kautta yhteisvastuullinen järjestelmä se tarkoittaa sitä arvoisa puhemies että tämän jälkeen kun tämä kaikki on hyväksytty me olemme totaalisesti yhtä eurooppalaista rahoitusjärjestelmää finanssijärjestelmää

hallitus ja työntekijäjärjestöt ovat tehneet yhteisen sopimuksen ja se on kirjoitettu tähän paperille ja sen jälkeen kun on se laitettu paperille yhteisesti niin siitä joidenkin sellaisten tulkintojen tekemiselle jotka aiheuttaisivat jonkinlaista hämminkiä ei ole mitään perustetta

kiitoksia

arvoisa puhemies

sain oikeastaan ponnen tähän lukiessani äsken ekn tänään julkistamaa tiedotetta

en tiedä sitten onko se sanoma oyn arroganssia että he eivät tästä ajatuksesta ole niin innostuneita mutta minä näkisin mielelläni yleisradion tämmöisenä kansallisena alustana jota voivat kaikki hyödyntää

meillä viennin kehitys on ollut huonompaa kuin yhdessäkään toisessa euroopan unionin jäsenmaassa